näinhän siinä kävi

tapahtuiko tämä teistä johtuen vai teistä riippumatta

kehitysmaiden ja kehittyneiden maiden intressit ovat usein yhteisiä muun muassa turvallisuuden ja hyvinvoinnin edistämisessä sekä eriarvoisuuden vähentämisessä

sähköverkoista sanotaan että se on muka huonoa bisnestä

vanha tuomarinohje sanoo

minkä ihmeen takia te siellä hallituksessa ja nyt haluan vastauksen myös sosialidemokraateilta vaikkapa työministeri ihalaiselta ette anna valtiontakausta stx telakalle kun suomi tukee näiden tukipakettien kautta kreikkalaisia telakoita

osa jopa ihmettelee voivatko he laillisesti kokoontua näissä tiloissa kun ei tiedä koska tulee kakkosnelonen tai tiili sisään

on erittäin järkevää että ulkoministeriössä näin on tehty

valiokunta korostaa että kriisinhallintaoperaatio on välttämätön humanitaarisen avun perille saamiseksi ja pitemmän aikavälin kehityksen edellytysten luomiseksi

arvoisa puhemies

arvoisa puhemies

mikä ei ole oi keus ja kohtuus ei saata olla laki ei pitäisi olla edes asetus

toimintaympäristömme on nopeassa ja monelta osin ennakoimattomassa muutoksessa

haluaisinkin kysyä

on hienoa että kutsu tulee mutta kyllä sen toivoisi tulevan jotain muuta kautta kuin sttn tiedotteena tekstiviestinä oppositiojohtajalle

voiko pääministeri vaitiolovelvollisuuden puitteissa hieman valottaa sitä että suomi ei todellakaan toimi sillä tavalla että me emme kantaisi huolta vaan jatkuvasti suomi toimii sillä tavalla että pakotteiden ja vastapakotteiden haitat minimoidaan

arvoisa herra puhemies

arvoisa puhemies

saako suomalainen pienyrittäjä tai meikäläinen asuntolainan hakija sata vuotta nollakorolla lainaa vai minkälaisen helpotuspaketin te aiotte tässä tehdä

arvoisa herra puhemies

puhemiesneuvosto ehdottaa että asia lähetetään liikenne ja viestintävaliokuntaan

on tärkeää että kansalliset päätöksentekomenettelyt ovat sellaisia että päätöksiä kyetään tekemään muuttuvissa tilanteissa ja tarvittaessa nopeastikin

koska tällä euroalueella ymmärretään että pakkopaidassa on paha olla

maahanmuuttokriisi jatkuu eun talouskriisi ei ole ohi euroopassa on tapahtunut terrori iskuja mahdollinen brexit ja sen vaikutukset euroopan unionin sisäinen kehitys ja solidaarisuus ovat koetuksella näiden monien päällekkäisten kriisien myötä lähi idän ja afrikan kehitysnäkymät ovat edelleen huolestuttavia ilmastonmuutos ja väestökehitys vaativat tehokkaita globaaleja toimia

tällä hetkellä jos tulee epäonnistuminen sinulta menee rahat ja omaisuus se voidaan katsoa riskinkannon piiriin mutta ei saisi mennä tulevaisuus

yhteisten intressien merkitys korostuu edelleen kun kehitysmaihin suuntautuvat rahavirrat kuten kauppa investoinnit ja siirtolaisten rahalähetykset kasvavat

eli pääministeri stubb vetoan teihin että kaikki väkivalta ilkivalta kohdistuu se sitten perussuomalaisiin tai kehenkään muuhun julkisesti yhdessä tuomitaan

ettekö te voisi ajatella että nyt kun suomalainen talonpoika ja elintarviketeollisuus kärsii tämä takaus tehtäisiin valtion toimesta

ulkoasiainvaliokunta pitää suomen osallistumista eun kriisinhallintaoperaatioon perusteltuna sekä turvallisuuspoliittisista että humanitäärisistä syistä

te jotka olette olleet armeijassa tai muuten olette tietoisia

leikkaukset ovat johtamassa eun puolustusyhteistyön vahvistumiseen vaikka eun yhtenäisyys ulko ja turvallisuuspolitiikassa ei ole edennyt odotusten mukaisesti

mikä teillä siellä hallituksessa nyt oikein on menossa kun kaikki mikä liittyy sisäiseen turvallisuuteen ulkoiseen turvallisuuteen tai tuoteturvallisuuteen on leikkauksen kohteena

kreikka putoaa espanja ja portugali ovat yleislakossa

ja sitten jos syriza siis vasemmistoliiton veljespuolue voittaa siellä vaalit niin pidättekö mahdollisena että kreikka joutuu poistumaan tai pitää poistaa eurovaluutasta

tätä taustaa vasten kysyn teiltä etenkin ministerit ihalainen ja urpilainen onko teillä mitään uutta toivoa antaa telakkateollisuuden suhteen

mitä hallitus ajattelee siitä että firmat jotka sinänsä varmaan tarvitaan kilpailukykyiseksi saavat miljardin verohelpotuksen

siltä osin kuin asia kuuluu ulkoministeriölle on kysymys siitä noudatetaanko suomessa sääntöjä vai eikö noudateta

valiokunta katsoo että demokratian ja ihmisoikeuksien ja oikeusvaltioperiaatteen korostamisen tulee olla jatkossakin keskeinen osa eun ulkoista toimintaa

eikö kerta kaikkiaan tule mieleen että tämä tukipolitiikka on huonontanut tilannetta eikä parantanut tilannetta

arvoisa herra puhemies

tämä on äärimmäisen tärkeä ja samalla tämä on myös vastaus ranskan avunpyyntöön mutta meille on myös yhdysvallat esittänyt avunpyyntönsä

mikä tässä voi olla vai onko se niin että he sitten vastapalvelukseksi ovat maksamatta veroja vai mistä tässä on nyt sitten kysymys

mitkä ovat ne hallituksen suuntaviivat

on kuitenkin selvää että kansakunnan eheyttäminen ja kehityksen vakauttaminen on vaikea ja pitkä prosessi joka edellyttää pitkäaikaista sitoutumista myös kansainväliseltä yhteisöltä

kuinka pitkään euroopassa hirttäydytään tähän järjestelmään joka kuristaa ja syleilee meidät hengiltä

jos me ajattelemme nykymaailman tilannetta sekä ulko että turvallisuuspoliittista että kauppapoliittista niin edustautumista pitää enemmän lisätä ja yhteistyötä enemmän lisätä kuin vähentää

arvoisa herra puhemies

verot te haette vaikka pitkospuiden päästä mutta kun on palveluista kysymys niin etenkin haja asutusalueilla poliisipalvelut ovat käytännössä saavuttamattomissa

millaista palkkapolitiikkaa hallitus suosittelee tavallisille palkansaajille pienituloiselle hoitohenkilökunnalle siivoojille duunareille

lailla luotaisiin suomeen keskitetty yhdenmukainen päätöksentekomenettely kansainvälisen avun antamista ja pyytämistä varten

arvoisa herra puhemies

arvoisat pääministeri ja valtiovarainministeri

puhemiesneuvosto ehdottaa että asia lähetetään sosiaali ja terveysvaliokuntaan jolle perustuslakivaliokunnan on annettava lausunto

hallitusohjelman mukaan kehitystä tukevalla politiikkajohdonmukaisuudella pyritään siihen että kehityspolitiikan näkökulma otetaan huomioon erityisesti seuraavilla alueilla

valiokunta muistuttaa että vaikeuksien lisäksi ja niiden rinnalla on myös saavutuksia

omistettu koti on ihmiselle tärkeä koti on hyvä paikka ja sen takia hieman kummeksun sitä että pienomistuksen ystävänä esiintyvä kokoomus nyt suuntaa politiikkansa kärjen siihen että omistettua kotia josta on maksettu siis asunnon hinta leimaverot varainsiirtoverot moneen kertaan sitten vielä rasitetaan

kysyisin tästä lapsilisästä vielä erityisesti koska kun se on luotu niin se on luotu sitä varten että se on lapselle menevä raha ja tämä on iso periaatemuutos kun siinä lähdetään leikkauksiin

te käytte kriisikokouksesta toiseen se muistuttaa maallistunutta rippileiriä

jokainen näihin satsattu euro tuo meille ulko ja turvallisuuspoliittista pääomaa mutta uskon myös kaupallista ja saamme tätä myöten suomalaista työtä ja yrittämistä eteenpäin

pian saamme kirjeen

eli milloin suomalainen duunari saa varmuuden siitä että suomalaisia laivoja suomessa voi suomalaisella työllä tehdä

mutta sitten kun katsotaan tätä kabotaasiasetusta samalla lailla se koskee suomalaisen kuljettajayrittäjän oikeutta tehdä tätä kabotaasiliikennettä eri puolilla eurooppaa ja avaa niitä markkinoita myös suomalaisille kuljetusyrittäjille siellä

korotamme sähkösi hintaa sinun ei tarvitse tehdä mitään

tähän esittelyyn sisältyi pari hyvääkin uudistusta ei pelkkiä lupauksia niin kuin viime aikoina on totuttu kuulemaan tai selityksiä miksei ole tapahtunut

onko nyt todella sillä tavalla että hallituksella on joku johdonmukainen linja jolla se etenkin tätä yhteiskunnan turvasektoria kurittaa ja jos sellainen on niin miksi tällainen linja on

olenko ymmärtänyt arvoisa ministeri oikein että mitään korvausvelvollisuutta ei ole jos asiaa vain lykätään

on hyvä että todella kysytään mikä on vaihtoehto

onko tässä hallituksessa enää vasemmiston ministereitä

keskeinen muutos euroopan turvallisuustilanteessa on kuitenkin venäjän toimeenpanema krimin laiton valtaus ja toimet itä ukrainassa

indeksin jäädyttämisen te olette tehneet jo kotihoidon tuessa te katsotte olevanne viisaampia kuin perheet päättämään siitä onko isä vai äiti kotona

asia lähetettiin sosiaali ja terveysvaliokuntaan jolle perustuslakivaliokunnan

arvoisa puhemies

tekeekö hallitus nyt niin että se kun ei itse halunnut leikata tarvittavaa määrää omien lisärahojensa katteeksi se pistää kunnat tekemään tämän leikkaustyön

lain soveltamisalaan eivät kuuluisi ministeriö tai viranomaistasoiset kansainvälistä apua koskevat päätökset eikä kriisinhallintaan osallistumista koskeva päätöksenteko

eun riippuvuus tuontienergiasta on huomattava ja eun yhtenäisyyden puute heikentää eun vaikutusvaltaa energiaturvallisuuteen liittyen

vaihtoehto on se että palautetaan markkinoille se periaate että jos otat riskin saat voittoa

onko iso britannia ainoa maa jolla on järki päässä kun se ei tähän lähde vai mikä ison britannian motiivi on siinä että se ei suostu tällaiseen talousunionisopimukseen johonka ilmeisesti suomen keskustakin on suostuvainen

mahdolliset korvausvelvollisuudet näitä tehneille ovat mahdollisia vain kumoamisen kautta

yhteensovittaminen on merkittävä poliittinen haaste

eduskunnan seuraava täysistunto

valiokunta katsoo että selonteossa olisi sen vuoksi ollut perusteltua tarkastella miten valtionhallinto kokonaisuudessaan on onnistunut hallituksen linjaamien johdonmukaisuus ja kehitystavoitteiden toteuttamisessa vaalikauden aikana

sitten otat voiton maksat siitä veron ja jos

turpeen veron alentaminen

ilmeisesti hallitus on hoitanut talouspolitiikkansa niin huonosti että ei ole saanut yksimielisiä esityksiä tänne kun näkyy olevan semmoinen kokoomuksen ja sosialidemokraattien nokittelu

paitsi siellä ykssa myös olemme jatkuvasti yhteydessä pysyviin turvallisuusneuvoston jäseniin joilla on paljon vaikutusvaltaa

kymmene

kello on annettava lausunto

alueellisen integraation vahvistaminen on keskeistä afrikan oman toimintakyvyn kehittämiseksi kriisien ennaltaehkäisyssä

ymmärrän että valtio velkaantuu mutta nyt on kysymys arvovalinnoista nyt on kysymys lapsista

romuttamomaksu autoille se on hyvä koska meillä on suomessa euroopan vanhimpia autokantoja

sosialidemokraatit ovat hermostuneet koska teidän huijauksenne on paljastumassa

sen takia on unchrn tukeminen nimenomaan että saataisiin hot spoteja trust fundeja eli näitä tavallaan järjestelykeskuksia modernissa mielessä ja sitten myös tätä rahoitusta kuntoon koska se on se ainoa tapa

se alkaa täällä salissa ja jatkuu a talkissa ja ilmeisesti vaaleihin asti tämmöistä näennäissumuverhoharhautusta ollaan tekemässä

ensi vaalikaudella meidän on huolehdittava autoveron poistosta ja siirtymäajan jälkeen mihin kunnat tehtävän siinä voisi tehtävä esimerkiksi polttoaineveron ja korvaaminen korvaa kun kovero ja polttoaine verolle polttoaineverolla vastaavat korvaavat rahoituskeinot koska me emme saa millään meidän autokantaa uusittua ja turvallisia autoja tällä verokannalla

olemme aktiivisia turvallisuuden tuottajia

kansainvälisen yhteisön toimintakyky on rajoitettu ellei kriisinhallintaan ole osoittaa toimintakykyistä alueellista afrikkalaista järjestöä

talous on sakannut uskottavuus on mennyt alaspäin ja myöskin kaikinpuolinen kehitys sitä lukuun ottamatta että jonkinnäköinen perusylijäämä on olemassa